yksi keino on huolehtia ikääntyneestä joka tarvitsee sairaanhoitoa että hän pääsee saman tien hoitoon ja myös leikkaukseen ja kuntoutukseen

käsillä oleva hallituksen esitys on loistava voisi sanoa merkittävä askel todellista sähköistä maailmaa matka kohti yhden luukun periaatetta jossa päästään hallinnon siiloista eroon

lääketiede ottaa aataminaskeleita

suomi voi olla itse asiassa kärkijoukoissa biolääketieteen alalla

espoossa on kehitetty lonkkamurtumatapausten osalta lonkkaliukumäki jossa ikääntynyt pääsee saman tien leikkaukseen ja myös kuntoutus alkaa saman tien

ylimitoitusta jotka luovaksi mutta tätä asiaa koskeva debattikeskus on osa ilmoittautumaan osumalla arvoisa puhemies

siinä ei paljon auta vertailla miten muissa maissa menee tai meidän suhdettamme bruttokansantuotteeseen kun muiden maiden tilanne on vielä pahempi

tänä päivänä yksityisellä hammaslääkäriasemalla tulostetaan allekirjoitetaan ja postitetaan päivittäin valtava määrä hakemuksia ja selvityksiä kelaan

jatkossa asiointipalvelut voivat olla meidän kansalaisten käytettävissä joka ikinen päivä missä tahansa milloin vain ja millä laitteella kukin haluaa

tässä tilanteessa tietenkin tulee pohdittavaksi että meillä tulee olemaan tuleville vuosille palautumissuunnitelma jolla meidän hyvinvointivaltiomme peruskivet pidetään jatkossakin yllä

tästä herääkin kysymys millä tavalla espoolaisia liukumäkimalleja saataisiin koko valtakuntaan jotta meidän kaikki ikääntyneet pääsisivät kotiin eivätkä laitokseen

monia hyviä asioita löytyy budjetin sisältä mutta se jättää kuitenkin tiedepolitiikan saralla useita kysymysmerkkejä

on pohdinnan paikka onko meillä yhteiskunnallisesti varaa lähteä tukemaan kaikkia erilaisia muotoja kun rahaa on vähäisen

kysymys ei ole pelkästään meidän näytteistämme kysymys on ennen kaikkea siitä että me voimme parantaa ihmisiä esimerkiksi niistä syövistä joita tänä päivänä ei pystytä parantamaan

tämä oikeastaan tuo semmoisen yhteiskunnallisen keskustelun olemme me sitten täällä yhteiskunnallisia vaikuttajia tai työelämässä millä tavalla me pystymme yhdistämään sitä nuoruuden intoa ja vähän hulluuttakin siihen kokemuksen voimaan ja sillä tavalla rikkomaan voisi sanoa kun puhutaan naisten lasikatoista senioreiden lasikattoja

arvoisa puhemies

biopankkilaki kuulostaa kovin kryptiselle tavallisen ihmisen näkökulmasta ja silloin myöskin meidän käsittelyssämme usein tulevat erittäin vahvasti näkymään potilaan oikeudet

kenelläkään ei ole taikasauvoja luoda kuukaudessa uutta työtä ja siltä osin voi sanoa että ihmeidentekijöitä ei tässäkään salissa heti löydy

kun on ensinnäkin yliopistoindeksin leikkaus samaan aikaan suomen akatemian rahojen leikkaukset tekesin leikkaukset tulevat näkymään niin herää pohdinta millä tavalla me pidämme huolta että meidän yliopistoissamme jatkossakin tehdään korkeatasoista kansainvälisesti tunnustettua tiedettä

samalla myös markkinat vääristyvät ja siltä osin voi olla että jokin toinen energiatuotantomuoto joka olisi kilpailukykyisempi jää jalkoihin

edustaja rinteen kanssa olen samaa mieltä että palkkatukirahat ovat erittäin tärkeä osa sitä työllistämistä ja siltä osin aiheellista nostaa asia esille

ensinnäkin kuka näytteet omistaa ja mitä niillä näytteillä tehdään ja toiseksi mitä näillä näytteillä saadaan aikaiseksi ja ymmärtääkö näytteen antaja mihin näitä näytteitä tullaan käyttämään

siltä osin tässä voi sanoa että tämä hallituksen esitys on oikein hyvä askel ja oikeastaan myöskin ele siihen osaamiseen jota meidän kokeneilta senioreilta löytyy

tarkastusvirastokin toteaa että on syytä käydä läpi mitkä ovat eri tukimuotojen kustannukset ja todelliset hyödyt

moni meidän palkkatukityöllistäjistä on muuten pieniä yrityksiä tai sitten yhdistyksiä joilla ei myöskään ole mitään isoja tasevaroja joista sitten maksaa etukäteen palkkoja

biopankkilaki mahdollistaa meidän potilaiden ja kansalaisten kannalta sen että me pystymme entistä paremmin muun muassa terveyden edistämisen näkökulmasta ehkäisemään sairauksia

toivottavasti pystymme tätä asiaa viemään täällä eduskunnassa eteenpäin siltä osin koska kyllä meidän yhteiskuntamme kaipaa keskustelua

kuka tämän maksaa

puhumme kohtuullisen isoista rahasummista tässä kohdin ja rahalle olisi varmasti käyttöä muissakin paikoissa

lisäksi kelassa lomakkeiden käsittely vie vielä enemmän aikaa

toivottavasti meillä valtiovarainvaliokunta käy läpi sen että kymmenen viikon odotusaika siitä että ne palkkatukirahat tulevat tilille on aivan kohtuuttoman pitkä

toinen asia jonka tarkastusvirasto on nostanut esille on terveydenhuollon monikanavarahoitus josta on jo vuosikausia puhuttu

arvoisa puhemies

se tarkoittaa myös sitä että me pystymme entistä paremmin tunnistamaan ja diagnosoimaan tauteja ja antamaan eksaktisti täsmälääkehoitoa

nostan yhden kohdan esille

meillä on ensi vuonna tulossa mahdollisuus tehdä vähennys verotuksessa jos lahjoitetaan varoja julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle

on aika ottaa monikanavarahoitus päätöksentekovaiheeseen

saattaa olla esimerkiksi niin että masennuksen hoidossa jossa ei tänä päivänä ihan tiedetä sitä oikeaa lääkettä joka pitäisi henkilölle antaa tulevaisuudessa me pystymme täsmällisesti antamaan sen oikean lääkkeen heti ensimmäisellä hetkellä

tältä osin varmasti on syytä nähdä ensin meidän kuntarakennepäätöksemme minkä jälkeen hetimmiten myös pohtia miltä osin ne vaikuttavat terveydenhuollon monikanavarahoituksen purkamiseen

samaan aikaan herää pohdinta siitä että meillä on yhä enemmän syrjäytyneitä nuoria ja lapsia joita ei saada julkisin viranomaisin kiinni

kaikki tämä työ mikä tehdään voitaisiin käyttää paremmalla tavalla ja mahdollisesti osin myös meidän sosiaaliturvajärjestelmämme aukkojen paikkaamiseen

nämä ovat niitä konkreettisia etukysymyksiä potilaan kannalta ja siltä osin tietenkin on meidän tehtävämme katsoa että me emme tee esteitä tällaisen lääketieteellisen tutkimuksen tekemiseksi vaan teemme sen mahdolliseksi

tässä kohdin meillä nousee esille niiden järjestöjen rooli joissa tehdään erittäin merkityksellistä työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi

mielestäni siinä kohdin hallitus ansaitsee kiitoksen

arvoisa puhemies

kela on erittäin merkittävä rahojen jakaja ja esimerkiksi sairausvakuutuskorvaukset menevät kelan kautta matkakorvaukset meidän sairauspäivärahamme

joskus me saamme pöydillemme direktiivejä jotka tuntuvat kovin turhilta ja joskus jopa hankaloittavat meidän kotimaisen järjestelmän toimintaa

toivottavasti tulevaisuudessa kun tehdään tällaisia verovähennyksiä voitaisiin myös tehdä luonnollisen henkilön osalta vähennys hyväntekeväisyyteen joka kohdistuu lapsiin

varhaiskasvatusmaksut voidaan nähdä eräällä tavalla veronkorotuksena joka kohdentuu vain lapsiperheille

siltä osin kun on huolia että laki saattaa byrokratisoida ja hankaloittaa lääketieteellisen tutkimuksen tekemistä on syytä seurata lain toimeenpanovaiheessa ettei tällaista tule vastaan ja siltä osin ne mahdolliset säädösmuutokset olisi tuotava meille eduskuntaan mahdollisimman nopeasti

mutta tässä meillä on käsillä sellaisen direktiivin toimeenpano joka on ennen kaikkea meidän kansalaistenkin kannalta todella tärkeä direktiivi

jos meillä tulevaisuudessa on isompia kuntia voidaan kysyä miksi nämä erät eivät olisi siellä isompien kuntien vastuulla jolloin ihmistä katsottaisiin kokonaisuutena eikä palasina eri instituutioiden välillä

ja silloin herää kysymys että haluammeko me tosiasiallisesti kohdentaa verojen korotuksen maksujen muodossa lapsiperheille

kokoomus on myös kiinnostunut edustaja arhinmäen kannasta

kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi kysymys on kymmenien miljardien lääkehaittavahinkojen estämisestä eu tasolla

toinen kysymys liittyy siihen että kun me haluamme samaan aikaan eräällä tavalla elvyttää meidän julkista taloutta siihen liittyy yksityinen kysyntä niin se kaikki raha mikä otetaan lapsiperheiltä on myös kulutuksesta pois

arvoisa puhemies

meillä oli terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja siltä osin meillä on vielä jatkohallituskaudelle aika paljon tehtävää

toivon meiltä rohkeutta tarttua tähän kysymykseen tarmokkaasti hallituskauden aikana

tämä tarkoittaa myös inhimillisellä tasolla sitä että toivotaan että jatkossa yhä vähemmän meillä on ihmisillä lääkkeistä johtuvia jatkosairauksia

jäin pohtimaan vain ihan käytännön järjestelyitä ja sitä että kuntavaaleissakin ilmoituksia tulee jumalaton määrä ja siellä taustalla oleva kirjanpito saattaa olla hyvinkin sekalaista

ehkä tärkein asia joka tähän liittyy on lasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja siihen kannustaminen ja siltä osin kysyisinkin mitä konsteja me voimme tehdä jotta me saamme lapset osallistumaan entistä enemmän varhaiskasvatukseen

nostaisin esiin erään näkökulman koska terveyden edistäminen ei ole pelkästään sosiaali ja terveysministeriön asiaa vaan myös valtiovarainministeriön käsissä

tässä olisi paikallaan pohtia pitäisikö valtion tarjota yhdenkertainen kirjanpito ohjelma verkosta josta jokainen pystyisi helposti täyttämään yhdenmukaisesti

direktiivin kohdalla on tarkoitus jakaa lääkkeiden haittavaikutuksiin liittyvää tietoa yhä laajemmin ja paremmin ja se on ennen kaikkea sitä että kun lääkeyhtiöt toimivat yli kansallisten rajojen niin silloin myös lääkeyhtiöiden toimintaan ja lääkkeisiin liittyvät aiheet ja niihin liittyvät ongelmat tulee jakaa avoimesti ilman mutkia yli kansallisten rajojen

meille tuli käyttöön makeisvero joka on johtanut siihen että teollisuus on pienentämässä makeispussien kokoa ja voi sanoa että verotuksella voidaan ohjata teollisuutta kohti parempia käytäntöjä

ukkolan kanssa pikkuisen eri mieltä että tässähän luovutaan ennakkotarkastuksesta ja kun ajatellaan tätä uutta mediaympäristöä niin ei ole mitään järkeä lähteä kaikkea materiaalia tarkastamaan koska meille tulee satelliittitelevisio ja internetin kautta ihan mitä tahansa materiaalia lapsille

reilu laki

oikeastaan tämä keskustelu jo alkaa kuvastaa sitä että kyllä tämä ely ja avi voi olla aikamoinen soppa

fitä ja sieltä laskemaan palkat ja samalla tavalla tässä olisi paikallaan tehdä verkkoon yhdenkertainen kirjanpitosovellus vaalirahoituksen ilmoittamista varten

tässä pohdituttaa tietenkin se teemmekö me oikeita toimenpiteitä

tässä yhteydessä voi todeta että nyt muodostetaan luonnollinen järkevä kokonaisuus

puhutaan kovasti mediakasvatuksesta mutta taitaa olla niin että ei ne meidän lapset sitä mediakasvatusta niin paljon tarvitse kuin me vanhemmat

tämä asia nousi esille jo aikaisemmin kun käsiteltiin näitä muutoksia että tässä tehdään jonkinasteinen virhe ja nyt tässä kohdin sitä virhettä korjataan mikä kertoo myös siitä että siinä kohdin kun nähdään että asiat eivät toimi asianmukaisesti eivätkä järkevästi myös pystytään tekemään korjaavia päätöksiä

sen jälkeen nappia painamalla vain ilmoittaisi että kaikki tapahtumat ovat tulleet muodosta vaalirahoitusilmoitus ja näin meillä olisi yhdenmukaisesti tehtyjä ilmoituksia

on syytä lähteä pohtimaan valtiovarainvaliokunnan edellyttämää tuotteiden sokeripitoisuuden käyttöön perustuvaa verotusta selvittää onko siihen mahdollisuuksia

saattaa olla että kunnan vastaavassa lautakunnassa lähdetään sanomaan että jälkiasennushissiä ei voida asentaa koska se rikkoo julkisivukuvaa

me olemme aika kalkkiksia tässä uudessa mediaympäristössä ja aina pohdituttaa lainsäätäjänä ymmärrämmekö me ihan täysin oikein se tilannekaan mikä tässä on käynnissä

keskustelemme erittäin tärkeästä asiasta

siltä osin suomi voi olla myöskin edelläkävijä euroopassa ja muuttamassa myös eurooppalaisia käytäntöjä kohti terveysperusteista verotusta elintarvikkeissa

tämä on erittäin hankala asia käytännön tilanteissa joissa toivon että meillä kunnissa löytyisi joustavampia asenteita koska ei ole kenenkään edun mukaista että meidän ikääntyneet joutuvat elämään oman kotinsa vankeina

muutama sana siitä että täällä on pohdinnan paikka koska meillä on ympäristö jossa tulee globaalisti sisältöä että pitäisi saada tämmöinen järjestelmä jossa meillä olisi yhtenäiset ikärajakooditukset ja siltä osin tämä pegi joka on käytössä peleissä on varmasti hyvä lähtökohta lähteä luomaan myös suomessa kansallisia normeja liittyen myös muihin kuin peliympäristöön

tässä kohdin muodostuu kokonaisuus joka on myös nuorten syrjäytymisen näkökulmasta perusteltu jossa eri toimielimet keskustelevat jatkossa paremmin toistensa kanssa

en tiedä onko se ratkaisu siinä että seiska poistetaan tai siinä että kopissa on malli josta katsotaan millä tavalla numerot piirretään

äsken tuli hyvin esille että pitkälti meillä on kotikutoista sääntelyn lisäämistä

jos tämä ei onnistu on syytä pohtia mahdollisuutta laajentaa nykyisiä makeis virvoitusjuoma ja jäätelöveroja koskettamaan myös keksejä ja pullia ja mahdollisesti sipsejä

vahvana puolena lienee se että meillä on äärettömän byrokraattinen sosiaaliturvajärjestelmä jota on vuosikaudet yritetty saada petrattua entistä sujuvammaksi mutta hieman epäonnistuen

nuorisotyön koulun työhallinnon sosiaalitoimen ja terveystoimen yhdistäminen ja niiden keskusteluyhteyden saumaton toteutuminen on ennen kaikkea tärkeämpää kuin se että ne toiminnot ovat hajallaan kahdessa eri paikassa

useimmiten kun ihminen menee koppiin hän sen verran ehkä keskittyy siihen että tulee se oikea äänestysnumero ettei välttämättä ehdi niitä ohjeita katsella miten niitä numeroita piirretään

on upea nähdä että ministeriössä on kuunneltu eduskuntaa ja valiokunnan mietinnössä nostettu tavoite on johtanut lain tekemiseen

sääntelyn purku on erittäin ajankohtainen teema ja on hyvä että hallituksessakin on rakenne ja kehyksen yhteydessä otettu asia huolehdittavaksi

mutta perustulon osalta siinä on aina se riski että se ei saa tulla kuin manulle illallinen vaan jokaisen työtunnin tulee olla kannattava ja siltä osin kannatan zyskowiczin ajatusta siitä että osallistavaa elementtiä tulee liittää tässä tilanteessa mukaan

tarve perusteellisemmalle uudistukselle on ehdoton

mielestäni edustajien mäkelän ja heinosen pohdinnat siitä että meidän tulisi siirtyä sähköiseen äänestykseen ovat oikeansuuntaisia

se on ainoa tapa varmistaa että myös ne numerot tulevat oikein ja oli hyvä että ministeri brax otti esille norjan kokeilut joita meidän on syytä seurata hyvinkin tarkkaan ja pohtia niiden hyödyntämistä mahdollisesti suomessa

se pahimmillaan tarkoittaa esimerkiksi yrityksissä sitä että he eivät pysty keskittymään riittävästi siihen ydintoimintaan kun pitää huolehtia että lain pykälien mukaisesti toimitaan

entä jos me kääntäisimmekin asian toisinpäin kysyisimme mitä ovat vaikutukset onko vanhusten laitoksessa asuvan vanhuksen toimintakyky heikentynyt tai parantunut eli keskittyisimme enemmän siihen mitä saamme aikaiseksi kuin siihen kuinka monta neliötä on käytettävissä

eipä tarvitse odottaa seuraavaan päivään tuloksia saati keskiyöhön

hautala mainitsi paremman lainsäädännön ja siinä kohdin meillä on varmasti aika paljon tehtävää tässä talossa miten saamme lainsäädäntöä joka ei sitten aiheuta turhia töitä tuomioistuimiin

kysynkin ministeriltä

mitä toimenpiteitä sosiaali ja terveysministeriössä tehdään jotta päästään tästä yksityiskohtaisesta normiholhouksesta ihmiskohtaiseen vaikutusten tarkasteluun

samoin tämä markkinaoikeuksien tilanne

edustaja viitaselle

hankintalain alarajat ovat hyvin matalat ja näenkin hyvin tarpeellisena arvioida niitä uudelleen ja katsoa esimerkiksi eu tasoja ja hakea ehkä nykyisen tason ja eu tasojen väliltä suomeen sopivat alarajat

tänä päivänä harvempi yrittäjä välttyy käyttämästä sähköistä pankkiasiointia jonka yhteydessä voi samalla myös kirjautua tyvi palveluun ja tehdä ilmoitukset

määräaikaisten lukumäärä on aivan liian suuri valtionhallinnossa

tässä ed

lapintie on kunnilla oma vastuunsa miten siellä huolehditaan

sen vuoksi myös valiokunnassa kävimme pitkällisen pohdinnan tilanteesta jossa me lain tasolla määritämme lisää määräaikaisuuksia samaan aikaan kun tiedämme että yksi määräaikainen uusi virka aiheuttaa lisää määräaikaisia toisissa portaissa

tiedämme että sitä kautta mitä meidän hallitus on tekemässä siellä on vahvat panostukset kärkihankkeiden kautta joissa rakennetaan uutta työtä sitä uutta maailmaa jossa meidän osaajamme pääsevät tekemään töitä

tältä osin voi sanoa että verohallinto on tehnyt erinomaista työtä viedessään meidän yrittäjiä myöskin meitä yksityisiä henkilöitä käyttämään näitä sähköisiä palveluita